minä olen elämän puolella

tässä lakiesityksessä toki annetaan erilaisia välineitä sosiaalityöntekijöille ja muuta mutta tässä ei selkeästi puututa semmoiseen merkittävään epäkohtaan jossa toinen vanhemmista jää paitsioon kun lapsen tapaamisesta sovitaan

oletko sinä valmis kantamaan vastuusi päätöksenteosta asiaan kuuluvalla tavalla hyväksyttyäsi tämän lakiesityksen jos velkavastuut romahtavat suomen maksettaviksi

tietenkin tässä vaiheessa kun me rupeamme korjaamaan aikaisemman yhtiön tekemiä virheitä meidän täytyy nyt kuitenkin mennä järjellä eikä tunteella tässä päätöksenteossa

syntymätön lapsi edustaa minulle heikointa ihmistä maailmassa jota voin kuvitella

edustaja ei mene alaspäin ja taso on hyvä jatkavan minä en vain voi hyväksyä sitä että luottoyritykset kiskovat viimeisetkin eurot niiltä jotka eniten tarvitsevat apua enkä voi hyväksyä sitä että taloussuunnitteluun kykenemättömille nuorille tarjotaan mahdollisuus ylivelkaantumiseen

tällä hetkellähän tilanne on se että sosiaalityöntekijä ei tarvitse välttämättä minkäänlaista koulutusta siellä on joku muodollinen pätevyys olemassa mutta tämä on hyvin tyypillistä varsinkin ruuhka suomessa vaikkapa vantaalla

esimerkiksi viime viikolla asunto ja viestintäministeri kiuruhan mainitsi että kunnat on saatava rakentamaan näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja myös kehyskuntiin

me tiedämme että talvivaaralla ja tällä nikkelikaivoksella onnistuessaan olisi kuitenkin toimintaedellytykset ja työllistävä vaikutus sille väestömäärälle joka leipänsä siltäkin alueelta saa

useat terveydenhuollon ammattilaiset näet pohtivat omassatunnossaan sitä onko abortti vain soluryppään tai sieluttoman sikiön poistamista vai onko se tahallista elämän lopettamista onko se siis murha

oli kerran yksi vuosi tilanne että esimerkiksi korson sosiaaliasemalla yhdeksästä sosiaalityöntekijästä kuusi oli epäpäteviä henkilöitä ei ollut koulutettu siihen tehtävään lainkaan mutta he toimivat kuitenkin väliaikaisissa sijaistehtävissä ja tämähän on erittäin huolestuttavaa asiakkaan kannalta

siinä yhteydessä ministeri mainitsi näin että ruvetaan sitten näitä infrarahoja ottamaan pois mitä on luvattu tai niitä ei luvata enää jotta saadaan tätä asuinrakentamista tasapuolisesti myös kehyskuntiin rakennettua

mielestäni eduskunnan ja hallituksen tulisi kiinnittää huomiota siihen että vanhempien yhdenvertaisuus lasten kasvatuksessa toteutuu myös riitatilanteessa

elikkä tässä kohden olisin toivonut sitä luottokelpoisuuden tarkistamista jota tämä lakialoite ei nyt tällä hetkellä käytännössä sisällä

aikanaanhan tätä koko hanketta ei olisi pitänyt varmastikaan hyväksyä niillä perusteilla mitä esitettiin koska on tullut selväksi ettei tämä liuotusmenetelmä välttämättä ole niin hyvä kuin on annettu ymmärtää

erityisesti kun mennään lastensuojelupuolen asiakkaan kohdalle niin kyllä siellä pitää jo olla muutakin osaamista kuin se mikä on joillain kursseilla opittu

ei ole oikein että lapsi joutuu kärsimään ikänsä siitä että vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen huoltajuudesta

hallituksen tulisikin etsiä uusia keinoja jotta esimerkiksi kaikki kunnat lähtisivät mukaan sosiaaliseen luototukseen

arvoisa puhemies

lain tulisi selkeästi osoittaa missä rajoissa lapsen huostaanottoasioita voidaan käydä

tässä edustaja myllykosken aloitteessa puhutaan tästä kuntaliitosten jälkeisestä pelkotilasta että nämä pienemmät kunnat voivat joutua sellaiseen asemaan jossa liitostilanteessa päätöksentekijöiksi valikoituvat nämä suuret kunnat

meillähän koulutus ja sote puolet ovat aika hyvässä hallussa täällä pääkaupunkiseudulla emmehän me tarvitse niihin tätä kuntayhdistymistä lainkaan

tällä tavoin hallitus ja valtio osallistuisivat aidosti köyhien ja vähävaraisten ihmisten taloudelliseen tukemiseen jos ne antaisivat panoksia esimerkiksi kunnalle toimia mukana tässä asiassa kirsin jukola kansia yhtään puheoikeus on

on paljon mainittu myös että meillä on lakeja jotka suojelevat vanhempia ja lapsia esimerkiksi henkisen pahoinpitelyn käsite joka on myös kriminalisoitu eli jos henkistä väkivaltaa aiheuttaa siitä voidaan tuomita

he eivät siis vaadi lainsäätäjän empatiaa edes syntymättömiä vauvoja kohtaan vaan että heillä olisi oikeus kieltäytyä osallistumasta syntymättömän lapsen surmaamiseen

tokihan valtio voisi käyttää ja hallitus voisi käyttää ruuvia senkin kohdalla että saadaan nämä toimivammaksi täällä pääkaupunkiseudun alueella

uskon että se on tarpeen kuten siitä on keskusteltu monella muullakin ammattialalla vaikka esimerkiksi opettajien kohdalta että tulisiko saada ammattirekisteri josta myös vanhemmat pääsisivät seuraamaan minkälaista koulutusta hänen lastensa opettajalla on

nyt arvoisa puhemies kun vähän näitä tilastoja katsotaan mitä ei tästä löytynyt tässä hallituksen esityksessä ei kerrottu näitä tämänhetkisiä tilastoita suomesta niin haluan kysyä sitä hallitukselta onko tämä riittävä resurssi kunnille

liuotusmenetelmät kun vievät aikanaan eteenpäin niin syksyllä ensi vuonna niistä aletaan saamaan jo merkittävää tuloa ja sitä ei ole tässä keskustelussa huomioitu lainkaan

siksi en voi olla kysymättä miksi osa teistä lainsäätäjistä vaatii hoitotyön ammattilaisia pyövelin tehtävään johon he eivät itse halua

arvoisa rouva puhemies

kyllä meillä lainsäädännöllisesti ja porkkana ja keppikeinoilla on mahdollista saada nämä asiat kuntoon joten omalta osaltani en näe sitä tarvetta että pääkaupunkiseudulla olisivat nämä kuntayhdistymiset niinkään tarpeellisia

mutta se laki on niin epämääräinen että tuskin yhtään tuomiota on jaettu henkisestä pahoinpitelystä ei ainakaan minun tietooni ole tullut

ja tässä tapauksessa jos tämä tällainen jonkunnäköinen rekisteri tulisi avoimeksi niin toki voisivat myös kaikki palveluja saavat henkilöt nähdä tämän henkilön koulutuksen tason

tästä voi helposti tulla sellainen kuva että suomi on täynnä rasisteja kun tässä aletaan keskustella mutta tämä on kuitenkin yksi ääri ilmiö johon kykenee vain hyvin pieni joukko ihmisiä ja sen takia meidän täytyy ymmärtää se että suomalaiset ovat pohjimmiltaan vieraanvaraista porukkaa

kyllähän ne päättäjät tulevat valikoiduiksi joiltain alueilta niissä suurissakin kaupungeissa tälläkin hetkellä ja siitä huolimatta he pystyvät ajattelemaan koko sen kunnan tai kaupungin etua

tästä pitää toki päästä pidemmälle jotta siitä liiketoiminnasta tulee kannattavaa ja siinä mielessä on johdonmukaista että valtio yrittää hakea siihen kumppania joka ottaisi tämän tehtävän jatkossa hoitaakseen

aivan lopuksi sanon vielä että tässä herkässä lainsäädäntötilanteessa minua puhuttelee voimakkaasti psalminkirjoittajan sanat elämän syntymisestä jossa syntymätöntä lasta kuvataan ihmisenä

elikkä tämän yhden kokoomuslaisen näkemyksen mukaanhan meidän pitäisi vantaa ja espoo laittaa vähintään puoliksi jotta me saisimme siitä tarpeeksi tehokkuutta ja toimivuutta irti

arvoisa puhemies

totta on että me joudumme päättämään tämän siinä vaiheessa jos sitä kumppania ei löydy ja varsinkin jos tämä nuasjärven purkuputkipäätös ei toteudu

ja siinä mielessä meidän täytyy olla kieli keskellä suuta kun me tuomitsemme rasismin ettemme me tuomitse ihmistä joka huolestuneena vuodattaa sitä omaa pahaa oloaan tai sitä mielipidettään vaan sillekin on tilaisuus ja tila tässä yhteiskunnassa

esimerkiksi nämä vesiverkostot ja muut päätetään nyt yhdessä tässä helsingin seudun alueella ja siitä huolimatta on tälläkin hetkellä vaikka ne yhteen liittyvät pystytty sopimaan siitä minne infraa rakennetaan missäkin aikataulussa ja rahaa on kyllä riittänyt joka paikkaan

meidän olisi pitänyt jo viime hallituskauden aikana aloittaa se keskustelu jota silloin oppositiossa perussuomalaiset peräänkuuluttivat että miksi suomen valtio ja hallitus ei itse ole mukana kaivostoiminnassa

uskon että suomessa kyetään keskustelemaan näistä vaikeista asioista kunhan siihen annetaan mahdollisuus kaikille ja ei lähdetä lyömään puolin sun toisin liian nopeasti

mielestäni meillä pitäisi olla laki jonka mukaan vanhempi joka toistuvasti ja tahallisesti estää lapsen tapaamisen toisen vanhemman kanssa tulisi tuomita sakkoon tai vankeuteen

se yksi lupaamani asia mistä tässä ei ole vielä keskusteltu koskee sitä kun nyt esimerkiksi näitä pieniä kuntia laitetaan pakettiin

eihän joka kunnasta edustajaa tännekään taloon saada ja siitä huolimatta kansanedustaja tulee varmasti ajaneeksi koko vaalipiirin etua

nyt meidän täytyy ymmärtää se että meidän täytyisi täältä eduskunnasta antaa kunnille selkeät tehtävät missä ne voivat päästä kevyemmällä suorituksella kuin tähän saakka koska eivät kunnatkaan selviä niistä veloista mihin ne ovat nyt joutuneet

tämä olisi merkittävä uudistus ennen kaikkea lasten oikeuksien parantamiseksi siten että he saisivat tavata molempia vanhempia erotilanteessa

itse en sinänsä näkisi niin suurta pelkoa siinä ettei se edustuksellisuus toteudu näissä liitoskunnissa vaikka ei tätä korvamerkittyä edustajapaikkaa löytyisi jokaiselle vanhalle kunnalle

jos havaitsemme väärinkäyttöä kehitysavun käytössä miksi siihen ei puututa

miksi emme siis tässä asiassa seuraisi euroopan yleistä linjaa kun niin eurooppalaisia olemme vastaavasti lukemattomissa muissa asioissa

esimerkiksi minulle soitti perjantaina eräs sotaveteraani ja kysyi pitääkö hänen lähes kuurosokean myös maksaa yle veroa vähäisestä eläkkeestään vaikka hän ei tvtä ja radiota katso eikä hyödy siitä mitään

siellä on se maakunta joka hoitaa sen hallinnoinnin pääasiassa mutta kuitenkin siellä on toimivat itsenäiset kunnat niin pienessä maakunta alueessa

kiitos

koska ne eivät selviä tulevaisuudesta ilman valtion apua

ja siinä mielessä velkakeskustelu pitää ulottaa valtion tasolta myös kuntiin ja tehdä kokonaiskartoitus siitä mitä toimenpiteitä on välttämätöntä rahoittaa edelleen velkarahalla ja mitä ei

siksi eduskunnan on otettava suoraselkäisesti vastuu eikä sysättävä painetta hoitopaikkoihin terveydenhuoltoalan eri pisteisiin

arvoisa puhemies

siinä mielessä tätä asiaa täytyy tarkastella huolella ja meidän tulisikin kyllä saada valtiovarainvaliokuntaan ihan puolueetonta asiantuntijuutta siltä osin jotta me osaisimme tehdä oikeita kauaskantoisia päätöksiä

arvoisa puhemies

meillä on vapaus äänestää onneksi omantuntomme mukaan sillä onneksi sitä ei ole vielä lailla kielletty

ministerille haluan sanoa sen että olen oppinut tuntemaan teidät hyvin rehellisenä ja aikaansaavana henkilönä ja uskonkin että olette aikamoisessa välikädessä kun olette saanut sellaisen budjetin jossa yritätte pitää suomen parhaana oppimisen maana

toivoisin että hallitus ymmärtäisi sen että nämä aikaisemmat tehdyt synnit joilla on purettu tämä tuki perheiltä ja heikommassa asemassa olevilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan ovat johtaneet siihen että tämä on korreloitunut nyt tilanteeseen jossa me olemme hyvin kestämättömällä tasolla

kaiken lisäksi afganistanin hallinto teki kaikkensa etteivät syylliset jää kiinni

siinä mielessä olisin kysynyt ministeriltä voidaanko valiokuntatyöskentelyssä antaa joustovaraa ja saada vähän säätöä tähän lakiesitykseen

kysynkin arvoisalta kehitysministeriltä

eikö tämä jos mikä vie uskottavuutta kehitysaputyöstä jos suomi ei toimi tällaisissa tilanteissa kuten oikein kuuluisi

olen suomen parlamentin edustaja ja edustan suomen kansaa ja ajan suomen kansalaisten etua

me emme halua että tämä hyvinvointiyhteiskunta murenee mutta me joudumme ottamaan tulevaisuudessa sitä vähemmän kuin aikaisempi hallitus teki koska aikaisemman hallituksen aikanahan meidän kauppatase oli negatiivinen koko hallituskauden ajan ja nytten me pyrimme saamaan tätä kauppatasetta positiiviseksi ja me joudumme sen takia tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia mitä te sosialidemokraatit ette saaneet aikaiseksi viime hallituskauden aikana

me olemme niin pieni maa että meidän tulisi ajaa ensisijaisesti omia etuja ja epäilen syvästi että tällaisen paketin hyväksyminen näillä ehdoilla ei ole suomen etujen ajamista

arvoisa rouva puhemies

mielestäni on aika häpeällistä ruveta tällä perusteella ikään kuin pesemään kätensä pois semmoisesta kansalaisaloitteesta jota ei edes halua kannattaa edustaja heinonen

tämän lisäksi on syytä muistaa että myös kuntarahoituksen leikkaukset ja taloussuhdannevaikutukset vaikuttavat siihen että lisäleikkauksia on tulossa myös kuntien päässä

ainakin tämän valtiovarainministeriön mietinnön valtion tulojen budjetoinnin muutoksia tasoitusmaksun näkökulmasta mukaan kutakuinkin tästä suuruusluokasta on kysymys

täytyy muistaa että hallituksen tavoite on ennen kaikkea saada tämä laitoshuostaanottopaikkojen määrän kasvu loppumaan ja kääntymään toiseen suuntaan

siinä mielessä yhdyn pekkarisen kritiikkiin minkä hän kohdisti kokoomukselle

arvoisa puhemies

arvoisat ministerit haluan myös kysyä sitä kun kansalaisilla on aito huoli siitä että maahan tulee ei vain sotatoimissa mukana olleita henkilöitä joita me emme tavoita ollenkaan emmekä tiedä mitä he ovat tehneet ennen tänne tuloa vaan heillä on myös huoli siitä että tänne tulee paljon ihmisiä jotka eivät aiokaan sopeutua suomalaiseen tai länsimaiseen yhteiskuntaan

se on niin kallis yhteiskunnallinen ongelma että jos me emme sitä ajoissa pysty pysäyttämään niin sen hinta tulee meidän lapsillekin olemaan valtava sillä me tiedämme että näitten kustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta koska se on nykyään tullut kannattavaksi liiketoiminnaksi

muistini mukaan myös hallituksen kansanedustajista lähes kaikki puhuivat nuorten puolesta ja lupasivat sitoa opintotuen indeksiin

ja siinä mielessä koska lasten sijaishuollosta on tehty ja pian avohuollostakin tehdään jossain kokeiluna on sitä että ulkoistetaan nämä avohuollon tukitoimet siitäkin bisnestä esittäisin sitä että tämä sijaishuolto ja lasten avohuollonkin palvelut jossain määrin voitaisiin ottaa pois tämän kilpailurajoituksen piiristä

siinä mielessä kysynkin olisiko järkevämpää hallituksessa toteuttaa sitä myös ymmärtääkseni minvan näkemää linjaa että esimerkiksi syyriasta suositaan tänne sellaisia turvapaikanhakijoita jotka sopeutuvat tähän yhteiskuntaan paremmin kuten näitä mainittuja kristittyjä tai jesidejä

kun edustaja viitanen puheenvuorossaan viittasi soinin tekemiin sopimuksiin tässä kreikan tukipakettiasiassa niin täytyy vähän oikaista tätä virheellistä tulkintaa

päinvastoin maksatukset menevät konkreettiselle hankkeelle turkissa olevan yli kahden miljoonan syyrialaispakolaisen tukemiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

heillähän on paljon paremmat mahdollisuudet sopeutua tänne mutta he eivät ole päässeet tänne koska unhcr ei ole halunnut toteuttaa tätä valintaa

on hieno kuulla että hallitus haluaa korjata virheitä ja tämä lämmittää opposition sydäntä ilman muuta

täytyy muistaa että tämä sitoumus kreikan tukemiseen on syntynyt jo niiden kuuluisien urpilaisen papereiden kautta joissa hän teki vakuudet siitä ne kuuluisat vakuudet että suomi sitoutuu tukemaan tämän evmn kautta näitä jäsenvaltioita heidän kriiseissään